vielä edustaja louhelainen sitten ministeri toivakka ja tämän jälkeen annan vielä puheenvuorot edustajille myller ja rundgren

ymmärrys ja uskottava varallisuus ei tartu kunskaper piti otteena on sorvanneet kotinsa kutuaikaan

uskon että teidänkin eläkeläisäänestäjänne mielellään kuulisivat teiltä vastauksen kysymykseen onko eläkeläistuloa kohdeltava samalla tavalla kuin työssä olevan tuloa

on tärkeätä että suomalaisilla myös niillä suomalaisilla jotka siellä edustavat koko suomen eduskuntaa hehän eivät ole siellä yksityishenkilöinä vaan vähän laveammalti edustamassa omia poliittisia ryhmiään eduskunnan antamalla valtakirjalla on joku näköala miten sitten kun ongelma on syntynyt sitä asiaa hoidetaan

kun on muitakin menoja niin ymmärrän sen että täällä eivät kaikki ole paikan päällä iltaistunnossa se on ihan ymmärrettävää mutta tärkeätähän on se että joka ryhmä katsoo että sillä on edustus ja he ottavat osaa keskusteluun ja kertovat ryhmän kannan

meitä odottavat poikkeuksellisen iso haaste

jos kosovo täysistuntoon huomenna torstaina

tehkäämme omat työmme koko tarmollamme ja keskinäiseen yhteistoiminta

keo

ja on jäänyt hämäräksi hyväksyvätkö kokoomuksen eduskuntaryhmä ja sen jäsenet tämän hallituksen epäoikeudenmukaisen linjan

todellakin yleisradiolla on erittäin tärkeä asema suomalaisessa tiedonvälityksessä ja sananvapauden kentässä

ei ole tullut vielä vastausta mutta voihan se olla että sitten kun äänestetään siinä heidän vastauksensa sitten nähdään ja se on viimeinen hetki varmaankin tähän asiaan sitten ottaa kantaa

joo luotain äsken toimituskulu kuin eevana voimistuvalle koska tasavallan varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille

en tiedä mitä yliopistotutkijat ja tekesin tutkijat ajattelevat kun he kuulevat että he ovat tekohengitystä niin kuin edustaja jaskari sanoi tai yrityksille täysin välttämätön julkinen terveydenhuolto sekin on siis tekohengitystä

yleisradio on radion television ja netin kautta käytännössä jokaisen suomalaisen ulottuvilla jos ei päivittäin niin viikoittain

on erittäin merkittävää että tämä tapahtuu vapaana ylimääräisestä poliittisesta ohjauksesta ja se on tärkeä tekijä suomalaisten sananvapauden toteutumisessa ja myös suomalaisen kulttuurin esille tuomisessa

eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti että eduskunta on perustuslain kolmannen kymmenennen neljännen pykälän toisen momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden kaksituhattakaksitoista valtiopäivien ajaksi että tällöin valittu puhemieheksi kansanedustaja eero heinäluoma

arvoisa puhemies

merkitystä on silläkin että kansallinen yleisradioyhtiö voi tehdä ohjelmatuotantoa joka ei ole aina sidottu siihen että sen täytyy olla kaupallisesti myytävissä

todellakin kyllä ministeri pekkarinen ansaitsee tunnustuksen todella kohtuullisen kovan paketin aikaansaamisesta ja täytyy sanoa että hän on myös kohtuudella pitänyt ja onnistunut pitämään tässä omiensa puolta mitä tulee tähän tukipaketinkin mitoitukseen

kun meillä on näin älyttömän pienet maakunnat monissa tapauksissa se johtaa siihen että sen kompensaationa luodaan uusia hallintoelimiä eli näitä maakuntien yhteistyöliittoumia ja sinne pannaan taas lisää rahaa kunnilta ja veronmaksajilta ja uusia virkamiehiä jotka tekevät itsensä tarpeellisiksi ja pidetään uusia kokouksia

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja rehtori pekka ravi ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja rovasti antti varis sijoittui anssi

hyvin toimivaa julkista valtaa kuntia työvoimapalveluja nuorten auttamista ja sitten yritystoimintaa ja sitä voi tehdä vaikkapa starttirahalla

todellakin eilinen tutkimus oli kyllä äärimmäisen pysäyttävä

nyt olisi varmaan hyvä että hallituspuolueet kertoisivat kuinka paljon rahaa te aiotte käyttää ja kuinka paljon te olette lupaamassa ministeri häkämiehelle lisää koska näyttää että täällä on selvästi kaksi eri tulkintaa näistä summista

erityinen merkitys tällä on tietysti monien vähemmistöjen kannalta puhun nyt vaikkapa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja sen kulttuurin ja myös suomenruotsalaisen mielipiteen esille tuomisesta

on siis paljon mahdollisuuksia mutta tämä teidän tienne edustaja jaskari joka on siis palkkaleikkausten tie on johtamassa siihen minkä jo kauppalehti kertoi jos ette ehtinyt lukea

tilrepublikens president vihtori kssa harrastaa mitä raamitti ilo tattien ylitseen

arvoisa puhemies

sekä terveyserot että toimeentuloerot ovat kasvusuunnassa

olen nyt itse tutustunut tähän vaatimattomaan kenttään tässä viime kuukausien aikana ja todennut että lupaava määrä on näitä kokouksia joissa maakunnat sitten sovittavat keskenänsä tätä älytöntä byrokratiaa ja tekevät itsensä tarpeellisiksi

nyt retretti järkyttävä grapen antoi momentiksi grundlagen edit ja yrittää palauttaa monet vouti sitä omin pyörin sukuun ja toivoo swixnäytteet vuaksettiltä ilman valsvikseksiita muutti ratinan luoma tillför försti visatalmantykseksi lyödä muut rector

lomarahojen puolitus leikkaisi verotuloja miljardilla eurolla

toivoisin että tähän voitaisiin palata ja että meidän euroopan neuvoston valtuuskunta omalta osaltaan kehittelisi vähän ajatuksia miten tässä kuljetaan eteenpäin

ministeri pekkarinen on säännönmukaisesti puhunut siitä että myös hyväosaiset pitäisi saada mukaan laman laskun maksamiseen

sitten ollaan kierteessä ja taas te tulette sanomaan että lisää leikkauksia

arvoisa puhemies

jonkun täytyy puolustaa myös tätä veronmaksajien etua kun näitä tukipaketteja rakennetaan ja nyt näyttää siltä että jää demareiden tehtäväksi tämän sormen ylösnosto

tämähän on oikea vaade sikäli että jotta voidaan pitää hyväosaisten jälkeen vähäosaisista huolta täytyy olla rahaa ja jostain pitää verotulojen tulla

nyt jokainen viikko jokainen päivä joka menee tässä tapahtuu tilanteen heikkenemistä niiden yritysten osalta jotka ovat joutuneet vaikeuksiin eli toimia tarvitaan nopeasti

ilmeisesti on niin että venäjä on nyt tehnyt päätöksen että se ei tule enää maksamaan täyttä euroopan neuvoston jäsenmaksua mikä tulee aiheuttamaan huomattavan loven euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen budjettiin ja sitä kautta käytännön toimintoihin

monta kuukautta pääministeri vanhanen kulki täällä edestakaisin antamassa haastatteluja että leikkauksia ei tehdä ei nyt eikä edes ensi vaalikaudella ja nyt me saamme täällä kuulla keskustalaisten kertomana että kyllä nyt luottoluokituslaitokset täytyy pitää tyytyväisinä ja nyt pitää ryhtyä leikkaamaan palkansaajaeläkkeitä

se on pystynyt parantamaan palvelujaan niin kansalaisten kuin yritysten kannalta tekemään asioinnista entistä vaivattomampaa ja ansaitsee tältä osin suuren tunnustuksen myös niissä kovissa työpaineissa joissa he tällä hetkellä ovat

mutta se ei näytä olevan ainut asia koska kohta puhumme myös tästä kreikka tuesta ja siinäkin täytyy kysyä veronmaksajien edun perään joten kysyn näinpäin

olen ihmetellyt sitä että vaikka ministeri pekkarinen säännönmukaisesti käyttää tämän puheenvuoron että hyväosaisten pitää tulla mukaan laman laskun maksamiseen niin mitään ei tapahdu

pitäisinkin toivottavana että eduskunnan talousvaliokunta voisi pyytää itselleen selvityksen tästä kokonaisuudesta millä kokonaisuudella tämän vaikean vaiheen yli mennään

arvoisa puhemies

siinä voi tietysti olla niin että jos heillä ei ole äänioikeutta eikä sitä kautta vaikutusmahdollisuuksia niin voi olla vaikea laittaa vaatimuksia että pitää täydet jäsenmaksut maksaa

mutta kun tällä alueella päästään siis sähköiseen järjestelmään niin kysyn kyllä sen perään miten viranomaisten tietojenvaihto ei voisi toimia nykyistä paremmin niin että näihin harmaan talouden ongelmiin päästäisiin ajoissa käsiksi

tämähän ei ole perinteinen suhdannekiertokysymys vaan tässä on hyvin poikkeuksellinen kansainvälinen kysyntävaje joka lyö sitten lävitse suomeen

kuinka paljon tämä tulee olemaan kun mennään tästä eteenpäin ei pelkästään kymmenen vuotta vaan siitä seuraavat kymmenen vuotta ja mistä nämä rahat ovat poissa jotka tässä nyt käytetään tähän pysyvään tukeen

mutta kysymys on tuottaako se mitään tulosta

sen jälkeen on ollut merkittävä ja tärkeä ja ainut mahdollinen linja että kansallinen yleisradioyhtiö ja sen toimintamahdollisuudet sekä lainsäädäntö järjestetään niin että koko eduskunta on siinä mukana ilman hallitusoppositio rajaa

mielestäni riittää kun todetaan että tämä hallitus pitää voimassa kaikki edellisen vaalikauden säästöt kaikki koulutukseen tehdyt säästöt pysyvät tämän hallituksen toimesta voimassa kaikki nekin joita keskusta voimakkaasti arvosteli viime kaudella ja tekee sen lisäksi vielä miljardiluokan säästöt ja tämä tapahtuu sen jälkeen kun keskustan puheenjohtaja nykyinen pääministeri sipilä ennen vaaleja sanoi että kyllä koulutukseenkin pitää tehdä säästöjä mutta nämä viime vaalikauden säästöt ovat aivan liiallisia

meidän omat toimemme joko auttavat meitä selviämään tästä olemme hyvässä iskussa viisaasti toimien tämän vaikean talouden lamatilaa lähentelevän kansainvälisen vaiheen jälkeen jos olemme toimineet viisaasti

mutta niin tai näin täällä alkaa tulemaan käytännön vaikutuksia eteenpäin ja silloin sen miettimisessä miten näitä ongelmia ratkaistaan meillä perinteisesti on ollut niin etyjissä kuin euroopan neuvostossa kuin ykssakin ajatuksia tarjottavana

oliko edustaja virtasella vielä tarve vastauspuheenvuoroon

kestämätön tie

siihenhän liittyvät esimerkiksi arvonlisäverojen tilittämättä jättämisen ongelmat jotka ovat aika huutavia ja väärin perustein yhteiskunnalta hankitut arvonlisäveropalautukset

jos näin ajatellaan niin sittenhän me seuraavaksi kuulemme varmaan myös keskustalaisen pääministerin suusta miten täytyy kotihoidon tukea leikata ja opintotukea leikata että ihmiset valmistuvat nopeammin ja menevät töihin

nimittäin edellisen hallituksen aikana ministeri rajamäki teki erittäin lujasti töitä sen puolesta että poliisivirkojen määrää lisättiin siksi aikaa kun meillä tapahtuu tämä iso eläköityminen

mutta toisinpäin katsoen on suuri riski että tervettä yritystoimintaa kaatuu alta pois mikä on sitten meiltä pysyvämmällä tavalla poissa kun tullaan tähän talouden seuraavaan kasvuvaiheeseen

tältä kannalta on valitettavaa että tämä hallitus on sekä hallitusohjelman yhteydessä myöhemmin selvinneenä tehtyjen ratkaisujen pohjalta että budjettiriihen yhteydessä ryhtynyt tekemään yksipuolisia muutoksia joista ei ole eduskuntaryhmille edes kerrottu puhumattakaan että niistä olisi järjestetty normaali keskustelu ja pyrkimys yhteisen mielipiteen muodostukseen

sopii siis kysyä eikö tämän verotilijärjestelmän tapaisten keinojen pitäisi olla käytössä tietojenvaihtoineen jotta voitaisiin ajoissa puuttua tämmöiseen organisoituun veronkiertoon jota erityisesti rakennusalalla on

hänen esityksestään kehyskäsittelyssä nimenomaisesti lisättiin poliisin määrärahoja ja olin itse siihen valtiovarainministerinä myötävaikuttamassa ja annettiin takeet siitä että jokainen valmistuva poliisi voi saada työpaikan

arvoisa puhemies

siksi yhteiskunnan kokonaisetujen mukainen toiminta on tässä välttämätöntä ja etulinjassa nyt sitten on kyllä mielestäni tämä verottaja varsinkin kun meillä on paljon kotimarkkinayrityksiä niin kuin esimerkiksi rakentaminen jossa tämmöisistä vientitakuista ei tietenkään ole minkään valtakunnan apua

tämän jälkeen seuraava hallitus haparoi tämän asian kanssa kunnes se sitten vihdoin ja viimein löysi jyvän eli huomasi että kannattaa mieluummin maksaa työllistetyille poliiseille palkkaa työn tekemisestä kuin maksaa työttömyyskorvauksia

se ennen vaaleja ollut lausunto että edellisen vaalikauden säästöt ovat jo liikaa vai tämä uusi jossa vaaditaan miljardi euroa lisää säästöjä

mitä sateenkaariyhteistyöhön tulee on syytä sanoa että ne hallitukset tekivät erittäin suuret kevennykset pienituloisen palkkatyöhön minkä tuloksena pienituloisten ihmisten verotus keveni radikaalisti enemmän kuin mitä yhtään kertaan sen jälkeen on tapahtunut

joten tämmöinen kaino toivomus sinne talousvaliokunnan päättäjille että ottaisitte tässä jämerään ohjaukseen tämän asian

kysyi sitten keneltä ekonomistilta tahansa niin kaikki sanovat että jos pieni ja keskituloisella eläkkeensaajalla on hiukan rahaa niin hän käyttää sen todennäköisemmin kuin suurituloinen on sitten eläkkeensaaja tai töissä oleva

samaan aikaan kun yleisradion rahoitusedellytyksiä heikennetään pääministeri pyytää yleisradiolta tilaa suoralle lähetykselle esitelläkseen mielipiteitään asiassa joka on suuresti kiistanalainen sekä täällä eduskunnassa että työmarkkinoilla

todellakin siis mitä tulee portugaliin suomen ehdoton kanta on se että portugalin hallitus käy nämä keskustelut yksityisten sijoittajien kanssa että he eivät lähde tästä maasta

ja se vaade on ajettu lävitse tähän ratkaisuun

tämä on juuri esimerkki siitä kehityksestä jota kansallisessa yleisradioyhtiössä ja maan hallituksessa ei pitäisi nähdä

se ei ole vielä riittävä

viime syksynä ministeri pekkarinen sanoi että se on demarit ja heinäluoma jotka vastaavat siitä että tätä ei voida päättää kun kuulemma tämä on jäänyt hoitamatta edellisessä hallituksessa jossa asiaa valmisteltiin niin että olisi voitu hallitusneuvotteluissa sopia tämä asia

kyllä te siellä puhutte pääomaverotuksen korottamisesta ja jopa hyväosaisten verotuksen kiristämisestä palkkatulon puolella mutta täällä tuntuu siltä että ministeri katainen säteilee molemmille puolille niin että suut menevät ihan kokonaan kiinni

on tämä nyt kyllä aika uskomatonta että sekä pääministeri että pääministerin sijainen haukkuvat opposition vaihtoehdon ja lähtevät sen jälkeen pois

se on se jytky ja sellaista tuloksellista toimintaa tehdään vain hallituksesta käsin arvoisa edustaja jääskeläinen

olen lukenut nyt ministeri pekkariselta noin neljän viikon välein aina lehtilausunnon jossa lukee että asia on tulossa päätökseen ja tämä on valmis ja mallit ovat olemassa

siihen kulttuuriin meillä ei pitäisi mennä

ei ole

en halua uskoa että tämä on myöskään nykyisen hallituksen toiminnan lähtökohtana emmekä ole sellaisessa tilanteessa mutta on aiheellista sanoa että jos tällä kohdin raja ei tule selväksi ja kaikki eivät sitoudu yleisradiolainsäädännön ja rahoituksen yhteiseen käsittelyyn niin sitten olemme huonolla tiellä

kuka ihme tätä siellä hallituksessa oikein hankaloittaa

ei tätä nyt oikein keskusteluksi voi sanoa

huutamista kyllä piisaa